arvoisa puhemies

haluaisin tarttua tähän ministerin viittaukseen ankkurilapsista

joka tapauksessa on hyvä että aloite on jo nyt herättänyt paljon keskustelua tärkeästä aiheesta eli ruokahävikin vähentämisestä

onko kyse niin laajasta ongelmasta että kannattaa evätä lasten oikeudet perhe elämään

tämä esitys kertoo siitä että ulkomaalaiset lapset nähdään ensisijaisesti ulkomaalaisina eikä lapsina mikä on jo itsessään suomea velvoittavan ykn lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista

arvoisa puhemies

perhe on sodan keskellä ja vaikka saisit työpaikan se ei riitä kun tulorajat ovat niin korkeat tai aikarajat näiden hakemuksien jättämiselle ovat niin kohtuuttomat että käytännössä hakemusta ei pysty jättämään

osa kunnista on päättänyt etteivät ne ota käyttöön näitä aiemmin päätettyjä varhaiskasvatusoikeuden rajauksia ja lapsiryhmien kasvatuksia ja todennäköisesti tässäkin esityksessä käy niin että osa kunnista korottaa maksuja osa kunnista ei korota maksuja

kunnioitan niitä kuntia jotka ovat päättäneet panostaa lapsiperheisiin ja lapsiin ja ovat jättäneet tekemättä näitä hallituksen päättämiä huonoja toimia mutta se toki aiheuttaa sen että perheet ovat hyvin eriarvoisessa asemassa sen perusteella missä kunnassa he päättävät asua

haluankin kysyä ministeriltä hyväksytäänkö tämä ihmisten välinen epätasa arvo joka tässä tilanteessa syntyy mitä tälle aiotaan tehdä ja eikö tätä nähdä ongelmana

ensinnäkin kiitoksia edelliselle eduskunnalle historiallisesta ja tärkeästä päätöksestä säätää tasa arvoinen avioliittolaki ja kiitoksia myös hallitukselle siitä että kunnioitatte edellisen eduskunnan päätöstä vaikka tiedän että lain esitteleminen on osalle hallitusta vaikea asia

olen kyllä eri mieltä siitä olisiko parempi asiakasmaksuilla kerätä nämä tulot mitä päivähoidon järjestämiseen tarvitaan

itse näkisin että progressiivinen verotus olisi parempi ja tasa arvoisempi tapa rahoittaa laadukas varhaiskasvatus

on hieman surullista että olemme edelleen tänään keskustelleet täällä jo kerran päätetystä tasa arvoisesta avioliittolaista vaikka nyt pääpainona tulisi olla keskustelu siitä kuinka tämä laki ja liitännäislait laitetaan toimeen

itse näen että lapsen etu on rakastavat vanhemmat ja on hienoa jos lapsella on kaksi rakastavaa vanhempaa oli heidän sukupuolensa mikä hyvänsä

yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä näiden ehdotettujen lainmuutosten jälkeenkään ole kaikilta osin kunnossa

erityisesti korjaamista kaipaa sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli translaki jonka uudistamista edellisen hallituksen aikana valmisteltiin pitkälle ja asiantuntijaryhmän loppuraportti annettiin toukokuussa

translain kokonaisvaltaisempi uudistaminen olisi tarkoituksenmukaista tehdä nyt kun laki joka tapauksessa avataan tasa arvoisen avioliittolain edellyttämien muutosten myötä

translaissa uudistamista kaipaa sukupuolen juridista vahvistamista koskevat vaatimukset sillä nykyinen lainsäädäntö loukkaa transsukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeutta

juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa toimenpidettä diagnoosia tai lausuntoa

hallituksen liikennepolitiikka tuntuu olevan yhtä sekavaa ja huonosti valmisteltua kuin muukin politiikka mutta toivottavasti tälläkin saralla nähdään katumisharjoituksia

on uskomatonta että keskustavetoinen hallitus ajaa alas maakuntien junaliikennettä ja perusteeksi ei käy se että koska edellinen hallitus lakkautti bussivuoroja niin nyt viedään junavuorotkin

mutta mitä me teemme raiteilla jos siellä ei ole liikennettä

myös maailman lääkäriliitto linjasi viime viikolla päättyneessä yleiskokouksessaan että jokaisella on oikeus määrittää oman sukupuolensa ilman pakkohoitoa tai käyttäytymisen muokkaamiseen tähtääviä toimenpiteitä

lainsäädäntöä tulee uudistaa siten että sukupuolensa vahvistavalta ei enää edellytetä lisääntymiskyvyttömyyttä psykiatrista diagnoosia stereotyyppistä sukupuoliroolia tai avioliitosta luopumista

nyt tehtävä lainmuutos viekin meitä oikeaan suuntaan sillä nyt edessämme olevassa esityksessä transsukupuolisen sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistettaisiin edellytys jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

toivottavasti nykyinen eduskunta jatkaa työtä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja säätää tasa arvoisen avioliittolain edellyttämien muutosten lisäksi myös muut tarvittavat muutokset translakiin samalla kun laki nyt avataan

translain epäkohdat saattavat tuntua joistakin pieniltä tai pieniä ihmisjoukkoja koskevilta asioilta ja jotkut saattavat vähätellä translain ongelmien vakavuutta

en näe mitään syytä sille miksei lain epäkohtia ryhdyttäisi välittömästi korjaamaan kun tarvittava valmistelutyö on jo pitkälti tehty ja kun tämä asia ei edes maksa mitään

liiallisen ja turhan sääntelyn purkaminen on hyvä asia

vetoankin että eduskunta ja hallitus kunnioittavat ihmisen itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia ja ryhtyvät välittömästi valmistelemaan translain laajempaa uudistusta nyt kun laki on auki

hallitusohjelman linjaus ara tuettujen kohteiden määräaikaisista vuokrasopimuksista ja tulokontrolleista sekä linjaukset asumistuesta luovat valtavan uuden asumiseen liittyvän byrokratiakoneiston ja lisäävät ihmisten kontrollointia

lisäksi luodaan kannustinloukkua työllistymiselle kun työtä ei välttämättä asunnon menettämisen pelossa uskalla ottaa vastaan aivan kuten edustaja lindtman toi aiemmin esille

tulee sellainen olo että nyt ammutaan singolla melko olematonta ongelmaa sillä ara asunnot kohdentuvat jo nyt tilastojen mukaan pääosin pieni ja keskituloisille

kysyisinkin onko se sen arvoista ja onko se normienpurkuhengen mukaista edetä näillä hallitusohjelman linjauksilla

opintotuen neljänneksen leikkaus on törkeä teko

opiskelijat halutaan nyt pakottaa velkaantumaan

opintolaina ei ole suosittua opiskelijoiden keskuudessa ja se ei ole ihme sillä korkeakaan koulutus ei välttämättä takaa hyväpalkkaista ja vakaata työpaikkaa ja siten lainanmaksukykyä nykyisille opiskelijoille

lainapainotteisuus myös eriarvoistaa opintoaloja sillä on aivan eri asia maksaa takaisin kymmenientuhansien eurojen lainoja jos valmistut kovapalkkaiseksi lääkäriksi kuin jos valmistut pienipalkkaiseksi lastentarhanopettajaksi tai epävarmasti työllistyväksi arkeologiksi

arvoisa puhemies

edustaja

arvoisa puhemies

mielestäni on hyvä että valiokunta tunnustaa tähän esitykseen liittyviä ongelmia

erityisesti näitä ongelmia on kun peilataan tätä esitystä viedä kaikkia muita esityksiä vastaan näiden kaikkien muiden esitysten kanssa mitä lapsiperheisiin kohdistetaan

kokonaisuudesta muodostuu erittäin vaikea monille lapsiperheille ja ongelma on myös siinä että perheet asettuvat eriarvoiseen asemaan kun todennäköisesti osa kunnista ottaa korotukset täysimääräisinä käyttöön ja toiset taas eivät ota

mutta oikeastaan kysyisin valiokunnan puheenjohtajalta joka tuossa puheenvuorossaan kertoi että siellä valiokunnassakin on nähty että olisi paras tehdä porrastus siihen tapaan mikä on päivähoitomaksuissa

mikäli valiokunta näkee että tämä porrastus olisi parempi niin kuin itsekin näkisin niin minkä takia sitä ei tehdä

hyvinvoiva eläin on tuottava ja myös kuluttajat haluavat tuotteelta eläineettisyyttä

arvoisa puhemies

uuden lain tuomat vaatimukset eläintuotannolle on toteutettava siirtymäaikojen puitteissa jotta maatiloilla on aikaa sopeutua normeihin

mikä on eläinsuojelulain valmistelun tilanne

vieläkin harvemmin viranomaiset ryhtyvät toimiin

nykyinen työsuojeluvalvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annettu laki niin sanottu työsuojelun valvontalaki ei anna työsuojeluviranomaiselle ja tarkastajalle toimivaltuutta määrätä häirintätapausta sovitteluun jos työnantaja tai työntekijät eivät myönnä työpaikalla tapahtuvaa häirintää ja kiusaamista

lakiesitys on niin kiistanalainen että jopa omat hallituspuolueiden kansanedustajat toivat lehtitietojen mukaan viime metreillä merkittäviä uusia muutosesityksiä valiokuntaan

sovittelu on konfliktinhallintamenetelmä jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö sovittelija auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun

herää kysymys onko taustalla pyrkimys riipiä nousevan biotalouden tarvitsema raaka aine valtion metsistä luonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvojen kustannuksella

sovittelu ei tietenkään sovi kaikkiin varsinkaan vakavimpiin tilanteisiin mutta olisi joissain tapauksissa sopiva matalan kynnyksen tapa puuttua työpaikkakiusaamiseen

lain perusteluissa ei ole riittävän kattavasti käyty läpi erilaisia vaihtoehtoja metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

yhtiöittäminen on ongelma sillä se siirtää hallinnointia kauemmas kansanvallan piiristä vähentää avoimuutta ja pirstoo metsähallitus konsernia

asia lähetettiin työelämä ja tasa arvon vaalit

yhtiöittämistä on perusteltu vetoamalla destia liikelaitoksen yhtiöittämispakkoon ennakkotapauksena joka edellyttäisi myös metsähallituksen osittaista yhtiöittämistä

eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina yhdeksästoista neljättä kaks toto kuusitoista kello neljätoista

metsätalous ei hakkaa puita vaan sen tehtävä on maankäytön ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu puun myynnin järjestäminen puunkorjuun ohjaaminen ja työn toteutuksen kilpailutus valtion mailla

metsänhoito ja kuljetustyöt kilpailutetaan jo nyt

muualla euroopassa ei markkinaneutraliteettiongelmia nähdä olevan sillä muut maat eivät ole suunnittelemassa vastaavien toimintojen yhtiöittämistä tai muita muutoksia

herää siis kysymys miksi suomen metsähallituksen toiminta on ongelma jos vastaavaa toimintaa ja organisaatiorakennetta ei nähdä ongelmana muissa eu maissa joita kuitenkin koskee sama eu sääntely

vaikka tulkittaisiinkin että metsähallituksen rakennetta pitää muuttaa kilpailuneutraliteettivaatimuksen pohjalta voitaisiin se tehdä hallituksen esitystä paremmin

esimerkiksi lailla ja asetuksilla perustettava konkurssikelpoinen liikelaitoskokonaisuus tai yle tyyppinen erityisyhtiö tai metsätaloustoiminnoille perustettava itsenäinen julkisoikeudellinen laitos olisivat yhtiöittämistä parempia vaihtoehtoja

tänään täällä on käyty hyvää keskustelua veronalennusten kohdentamisesta ja eläkeläisten ja työssä käyvien verotuksen erilaisuudesta

näillä voitaisiin välttää metsähallituksen pirstominen ja merkittävän kansallisvarallisuuden siirto yhtiösalaisuuden suojiin

tämä on tärkeä asia tietysti eläkeläisten toimeentulon kannalta mutta myös tuloerojen kannalta

valtion metsien hoito ja käyttö on erityistehtävä jota on vaikea irrottaa maiden hallinnasta omaan osakeyhtiöön ilman suuria ongelmia

ruotsissa tuloerot ovat kasvaneet erittäin nopeasti viime vuosina ja yksi syy tähän on se että ruotsissa veronalennukset on kohdennettu erityisesti ansioverotukseen ja se on sitten johtanut siihen että kun eläkeläisten ja sosiaalituen saajien verotus ei samalla tavalla ole keventynyt niin tuloerot ovat kasvaneet

lainvalmistelun kiirettä on perusteltu huhtikuussa umpeutuvalla hankintadirektiivin takarajalla jonka jälkeen perustettavalle yhtiölle annettava käyttöoikeus olisi kilpailutettava

kiire on siinä mielessä keinotekoinen että vaikka metsätalousliiketoiminta yhtiöitettäisiin ei hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeussopimusta välttämättä tarvita

yhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voisi säätää käyttöoikeussopimuksen sijaan lailla ja asetuksilla

on poukkoilevaa politiikkaa että kaivostoiminta aiotaan nyt taas siirtää alennettuun sähköveroluokkaan ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen piiriin

lisäksi lakiin lisättiin osakeyhtiölle tehtäväksi noudattaa metsähallituksen yhteiskunnallisia velvollisuuksia ja velvoite monikäytön yhteensovittamisesta

kaivostoiminnassa ei ole mitään väärää kunhan siitä hyötyy myös yhteiskunta verotulojen kautta

näenkin että olisi parempaa elinkeinopolitiikkaa suunnata nämäkin rahat mitkä annetaan nyt kaivosveron alennukseen esimerkiksi tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ja pienyrittäjien työllisyysmahdollisuuksien tukemiseen

sitä myötä me saamme suomeen vähemmän innovaatioita vähemmän tuotteita mitä myydä vähemmän tulevaa talouskasvua vähemmän uusia työpaikkoja

mutta sitten tästä tehokkaasta katumisesta

kyllähän tämä vaikuttaa tällaiselta vapaudu vankilasta kortilta hyvin rikkaille veronkiertäjille juuri ennen kuin automaattinen verotietojen vaihto parin vuoden kuluttua tulee voimaan ja samaan aikaan leikataan harmaan talouden torjunnan resursseja

kyllä tässä kansalaisille tulee mielenkiintoinen olo että kenen etua tällä politiikalla oikein ajetaan

me kaikki tiedämme kyllä tai toivottavasti tiedämme että pienituloisilla perheillä matalapalkka aloilla työttömillä pienituloisilla eläkeläisillä ei ole varaa ostella uusia autoja

ja kun samalla myös leikataan junalinjoista joukkoliikenteestä niin kyllähän tämä on todella outo arvovalinta hallitukselta

esimerkiksi eilen olin tapaamassa työttömiä raahessa ja he nostivat esille esimerkiksi tämän että he kokevat epäoikeudenmukaisena kuten onkin että työttömyysturvasta maksetaan niin suurta veroa

ei kukaan ole ikinä minulle tullut vaalikentillä tai tuolla kun ihmisiä tapaa sanomaan että kylläpä tämä autovero on korkea vaan enemmän se on tämä työttömyys ja sosiaalitukien korkea verotus mikä koetaan epäoikeudenmukaisena

yhteiskunnassa on paljon hyvää joka ei tässä asiakirjassa näy mutta toisaalta mehän olemme täällä korjaamassa kipukohtia

nämä kipukohdat pitäisi ottaa eduskunnan ja hallituksen toiminnan keskeiseksi huomion kohteeksi tällä alkavalla eduskuntakaudella

on surullista että edellinen eduskunta kaatoi loppumetreillä parannuksen paperittomien siirtolaisten terveydenhuoltoon mutta toivottavasti tämä ja muut keskeiset oikeusasiamiehen esiin nostamat ongelmakohdat saadaan korjattua tällä kaudella

tämä on aihealue jossa on itse asiassa tapahtunut todella paljon parannusta viime vuosina vaikka ongelmia tietenkin on paljon

lain tavoite suitsia korkeakorkoisia pikavippejä ja kohtuullistaa perintäkuluja vaikuttaa toteutuneen melko hyvin vaikka perintäkulujen kohtuullisuudessa on mielestäni edelleen parantamisen varaa erityisesti perittävien pienten laskupääomien kohdalla

velkaneuvonta on erittäin tärkeä palvelu ja sen avulla voidaan estää ihmisten ongelmien paheneminen ja heidän syrjäytymisensä